minun mielestäni se tuntuu pahalta että jos äidin hakemus olisi käsitelty vähän nopeammin niin sitten sille lapselle olisi annettu kaikki samat asiat mitä muillekin lapsille annetaan

siihen en nyt ihan oikeasti jaksa uskoa

arvoisa puhemies

sen sijaan jos tämä rahoitustilanne olisi parempi tämä kotiuttamisrahan palauttaminen on minunkin mielestäni tavoiteltava asia joskin se nyt ei ihan tässä taloustilanteessa onnistu

on varmaan ihan järkevää että se on yhtiö mutta on myös huomattava että ajatuksena ei siis nyt ole ollut niin sanotusti yksityistää vaan keskittää valtion eri toimintoja yhteen paikkaan ja sitten siitä tehtiin ihan yhtiömuotoinen toimija mutta kyllähän se on niin kuin käytännössä valtiollinen toimija ja meidän puolella sitä on seurattu aika tarkkaan

sen rahoituksesta sen läpinäkyvyydestä ynnä muusta on kyllä käyty hallituksen keskuudessa aika kovaakin vääntöä ja minun mielestäni nyt se on aika hyvällä tolalla mutta kyllä sitä seurataan ainakin meidän toimesta hyvin hyvin tarkkaan

mielestäni on hyvä että hallitus poliittisella päätöksellä korjasi stmn alkuperäistä esitystä näistä veteraanirahoista ja nyt lähtökohtana on se että on yhtä paljon rahaa per veteraani kuin tänä vuonna

ikävä kyllä veteraanien määrä tietenkin on pienentynyt tästä vuodesta ja nämä luvut nyt perustuvat tähän ja mielestäni oli hyvä päätös nostaa sitä rahoitusta nyt näissä hallituksen neuvotteluissa loppukesästä

näiden kriha veteraanien osaltahan olen aloittanut tämmöisen kriha veteraaniohjelman kiitos hyvän vuoropuhelun eduskunnan kanssa ja minä uskon että se tuottaa hyviä tuloksia kriha veteraanien suhteen

olemme nostaneet omaa suojatasoa esimerkiksi kemiallisia aseita ja muita ikäviä teoreettisia tapauksia ajatellen meidän unifil joukoissa ynnä muualla joten olemme varautuneet

tässä on tosin aina hyvä muistaa että nämä eivät suoraan ole meidän komennossa vaan nämä joukot on luovutettu yklle joka vastaa niistä ja tämä nyt asettaa tiettyjä haasteita

ainakaan minun tietääkseni ei ole keskusteltu nyt sen tason nostamisesta koska se meidän tuottama puolustusvoimien tuottama määrä on siihen omaan tarpeeseen eikä pääsyy ole tuottaa yhteiskunnan muihin tarpeisiin joskin se käytännössä kohdistuu niin että myös muulle yhteiskunnalle on suurta hyötyä tästä

tässä on ollut myös muiden vastaavien alueiden kohdalla rovajärvellä etenkin paljon paineita ja tässä on kyllä koko ajan minun viestini ollut niin kansalaisille jotka ovat olleet suoraan minuun yhteydessä kuin etenkin puolustusvoimille että tässä pitää kaikin toimin nyt pyrkiä hyvään dialogiin ja kuunnella alueen asukkaita

silloin kun me teimme lakialoitetta oli kesä ja meillä ei ollut käytettävissä silloin vielä mitään oikeata tilastoa siitä montako suomeen oli saapumassa

sitten siinä on myös vähän semmoista ilmiötä että osittain semmoiset ihmiset jotka ovat tulleet sinne paljon sen jälkeen kun puolustusvoimat on aloittanut sen toiminnan ovat yleensä niitä jotka ovat hyvin aktiivisia ja toivoisivat että puolustusvoimat lopettaisi sen toimintansa

nyt kun tiedetään ne oikeat luvut niin tiedetään että tällä ei ainakaan viime vuoden lukujen valossa ole mitään fiskaalista taloudellista merkitystä vaan tämä on periaatteellinen kysymys

jos me haluamme että suomessa on yritys patrian kaltainen yritys joka on valtio omisteinen tai jossa valtio on enemmistöomistajana joka on puolustusvoimien keskeinen kumppani ja joka on myös hyvä työnantaja ja vientiteollisuuden yritys jos me haluamme että patria menestyy se edellyttää sitä että patriallakin on jossain joku paikka missä he voivat testata tuotteitaan

ensiksi on kyllä koskettavaa kuunnella miten täällä hallitus miettii sitä miten voidaan turvata t k resurssit ja samalla te teette näin huomattavia leikkauksia mitä teette

mitä tulee sitten tähän suomen puolustuspoliittiseen keskusteluun ja näihin selontekoihin ja niiden merkitykseen niin niin kuin minä sanoin viimeksi kun minä olin täällä salissa tämän teeman ympärillä minä henkilökohtaisesti en ole ihan vakuuttunut siitä että tämä selontekomenettely on puolustusvoimien kannalta se paras menettely tulevaisuudessa

tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana olen joutunut kuuntelemaan niitä asiantuntijoita joita on käynyt meidän valiokunnassa ja se ei kyllä ole kaunista kuunneltavaa hallituksen kannalta

mutta siitä pitää puolueiden ja päättäjien yhdessä keskustella sitten ensi hallitusta muodostettaessa onko tämä se mekanismi

se johtui just edustaja niinistö siitä että ne laskelmat eivät kaikilta osin ainakaan tyydyttäneet kaikkia eivätkä ne seuraamukset

se teidän ehdotuksennehan johtaa siihen että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ne lapsiperheet jotka tarvitsevat autoa siihen että vievät lapset kouluun päiväkotiin turvallisesti menevät töihin eivät sen jälkeen enää pääse siihen

tosiaan tämä ruotsin viimeaikainen keskustelu on kyllä semmoinen johon kannattaa kiinnittää huomiota koska siellä kyllä isot asiat ainakin keskustelun sävyn suhteen ovat mielestäni muuttuneet ja se voi minun ihan henkilökohtaisen arvioni mukaan kyllä pitkän päälle muuttaa koko sitä heidän tilannettaan joka johtuu siitä että he ovat valinneet ihan eri tien maanpuolustuksen suhteen kuin minkä suomi on valinnut

me olemme tehneet hyvän ratkaisun ja sen nojalla meillä on helppo rekrytoida hyviä ihmisiä niin kriisinhallintatehtäviin kuin meidän kantahenkilöstöömme

pohjoismaisittain heillä on haasteita

sitten edustaja kanervalle viimeiseksi tästä nrf

se ei tarkoita sitä että me ostamme yhteistä materiaalia vaan sitä että hankitaan samaan aikaan ja saadaan parempaan hintaan ja sen jälkeen voidaan harjoittaa varaosa ja huoltoyhteistyötä jos on samaa kalustoa ynnä muuta

arvoisa puhemies

siitä en kyllä tiedä kovinkaan paljon mutta ruotsin julkinen keskustelu natosta nousi tämän sälenin ison folk och försvar kongressin jälkeen jonka jälkimainingeissa on puhuttu myös ruotsin puolustuksen kestävyydestä ynnä muuta

sitten on hyvä muistaa että ruotsi aikoinaan haki eu jäsenyyttä kertomatta suomelle ja uskon että siitä on syytä ottaa opiksi

toivoisin että sinä päivänä kun tämmöinen asia mahdollisesti ajankohtaistuisi suomessa tai ruotsissa siitä pidettäisiin toisiamme ajan tasalla ja voisimme toimia yhdessä mutta se on toivomusasia olen tietenkin sanonut tämän kollegalleni

ihan niin kuin tässä edustaja huovinen totesi tässä ovat hallituksen ministerit kokoontuneet epävirallisesti ja pohtineet sitä millä tavoin voimme päästä siihen tavoitteeseen mikä on kirjattu selontekoon

tavoite on ehdottomasti tärkeä puolustushallinnon kannalta erityisen tärkeä ja myös työpaikkojen kannalta tärkeä joten sitä pyritään kyllä kaikin toimin edistämään mutta sen yrityksen tilanne ei ole hyvä koska se ei ole kannattavaa liiketoimintaa

tämä on haasteellista mutta siihen pyritään vastaamaan

tässä kysyttiin aiemmin edustajien toimesta puolustusteollisuudesta laajemminkin

arvoisa puhemies

tässä on kyllä hyvin selkeä päämäärä määrätietoisesti tuloksellisesti toimeenpanna se ohjelma

mitä tulee näihin kyberhyökkäysedellytyksiin niin kuin hyvin tiedätte paras puolustus on usein myös hyökkääminen ja tästä syystä ja myös puolustamisen edellytyksiä parantaaksemme se hyökkäyskyky on kyllä monella tavalla tärkeä niin kuin tässä eduskunnankin mietinnössä on todettu

tästä syystä meillä on varmaan vielä tässäkin asiassa kehittämisen varaa puolustusvoimissa siltä osin kuin meidän tarvitsee parantaa osaamistamme

mitä tulee näihin kansalaisten kyberkykyihin niin se on sitten enemmän tätä tietoturvaosaamista ja kansalaisvalistusta ja siinäkin pitää tietenkin olla aktiivinen jotta ihmiset voivat välttyä ikäviltä tietomurroilta

itse näen että heidän integroiminen suomen yhteiskuntaan on tärkeä asia ja jos se onnistuu hyvin niin siinä sitten myös nämä muut esittämänne potentiaaliset haasteet varmasti ratkeavat itsestään

tämä on erittäin tärkeätä ja siihen panostetaan nyt hallituksen toimesta enemmänkin muun muassa siinä yhteydessä kun aletaan näitä uusia paikallisjoukkokonsepteja kehittämään ja nämähän ovat piirustuspöydällä niin kuin olen teille aikaisemmin kertonut

mitä sitten tulee näihin julmuuksiin mitä mainittiin niin mielestäni paras puuttuminen näihin on se että suomi osallistuu aktiivisesti kriisinhallintaan ja rauhanturvaamiseen

meidän läsnäolomme osaltaan tarkoittaa sitä että näitä julmuuksia on sitten vähemmän joskaan se meidän läsnäolomme ei mitenkään kokonaan tämmöisiä ikäviä julmuuksia poista

huoltovarmuudesta on hyvä sanoa se että on helppo yhtyä siihen edustaja kalmarin ja muiden näkemykseen siitä että suomen ruokahuollosta yhä suurempi osa on riippuvainen kansainvälisistä toimijoista ja ulkomaisista raaka aineista

onneksi suomi mielestäni onnistui näissä cap neuvotteluissa hyvin ja se ainakin nostaa sitten meidän oman maataloutemme tilaa jonkun verran ja tämä on erittäin tärkeä asia

siinä olitte myös ihan oikeassa että ei siinä meidän nato jäsenyydessä nyt ole kysymys mistään yhteensopivuushaasteista tai vastaavista vaan nato optio on sataprosenttisesti poliittinen niin kuin minä näen sen